joitakin huomioita menopuolelta

esimerkinomaisesti on syytä todeta että yhdysvaltojen kymmenen vuoden velkapaperin korko on vajaat puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin suomen maksama kymmenen vuoden velkapaperin hinta

meillä on pulaa työikäisistä ihmisistä johtuen ikääntymisestä

nämä ovat erittäin hienoja osoituksia siitä kuinka valtionhallinnossa osataan toimia uudella tavalla uudella innovatiivisella tavalla

tässä oikeastaan tuli se keskeisin sanottua eli me puolustamme suomen talouden uskottavuutta samaan aikaan kun teemme uusia aloitteita kasvun vauhdittamiseksi työpaikkakehityksen vauhdittamiseksi

me näimme viime vuonna mitä tarkoittaa se kun maailmantalous ei vedä mitä tarkoittaa se kun eurooppalaiset eivät osta suomalaisten työntekijöitten tuotteita

arvoisa puhemies

aloitetaan suomen eu politiikan peruslinjasta

hallitus katsoo kehysratkaisun yhteydessä mitkä ovat niitä oikeita keinoja vahvistaa kuntien taloutta ja mitkä ovat niitä kuntia erityisesti jotka tästä finanssikriisistä kärsivät

määrärahojen noin miljardin euron pieneneminen selittyy pääosin viennin jälleenrahoitusluottoihin tehtävästä alennuksesta niiden nostoihin kohdistuneen vähäisen kiinnostuksen johdosta eli noin miljardilla eurolla ja gjaller

osittain olemme näitä tilauksia lähinnä ehkä muualle kuin turun telakalle saaneet tehtyä aikaistamalla pienempiä hankintoja

kaikki alkaa ihmisen kunnioituksesta toisiaan kohtaan

peruspalveluiden rahoituksesta huolehtimalla yritämme varmistaa sen että taantuma aiheuttaa mahdollisimman vähän sosiaalista tai alueellista epätasa arvoa ihmisten välillä

nyt viimeistään on selvää se että suomalaisessakin keskustelussa tarjottua ihmelääkettä velkasaneeraukseen ja piikki kiinni mallia ei ole olemassa

joka vuosi tästä eteenpäin meillä on vähemmän työikäisiä ihmisiä eli suomessa tehdään pelkästään väestömuutoksesta johtuen vähemmän työtä vähemmän työtä vähemmän kasvua vähemmän verotuloja ja sen takia me tarvitsemme kaikki mahdolliset työikäiset ja työkykyiset ihmiset tekemään työtä koska hyvinvointi

työttömyysjaksoja lyhennetään kehittämällä sosiaaliturvaa osallistavampaan suuntaan soveltamalla työstä ja aktivointitoimista kieltäytymisestä seuraavia sanktioita nykyistä johdonmukaisemmin ja laajentamalla velvollisuutta ottaa vastaan tarjottua työtä nykyistä laajemmalle alueelle

toki toki ne verotulot kiinnostavat mutta vielä suurempi vaikutus sillä on tämän elinkeinoalueen tervehdyttämiseen

valtioneuvoston linja on että entistä vahvempi yhtenäisempi ja reilumpi euroopan unioni on suomen ja suomalaisten etu

on aivan realistista pyrkiä arktisen osaamisen mallimaaksi sekä koulutuksessa ja tutkimuksessa että myös tämän osaamisen kaupallisessa hyödyntämisessä

voin toimittaa vaikka sen toimeksiannon eli siinä pyydettiin liikennepolttonesteisiin nimenomaan ympäristöperusteista veroa

selonteossa käsitellään globaalin muutoksen ja euroopan turvallisuustilanteen tarkasteluissa erityisesti euroopan unionin yhdysvaltojen kiinan venäjän yhdistyneiden kansakuntien ja naton asemaa

suurin osa kansalaisista on kurkkuaan myöten täynnä talouskriisiä eikä haluaisi kuulla enää yhdestäkään uudesta tukipaketista

meiltä lähtee eläkkeelle siis valtion palveluksesta lähtee eläkkeelle ja muihin ammattiin ja muihin töihin huomattavasti paljon enemmän kuin mitä henkilötyövuosia vähennetään eri hallinnonaloilla

ellei kehitykseen puututa kuntalaiset joutuvat sietämättömän eriarvoiseen asemaan niin palveluiden saatavuuden kuin verotaakankin osalta

jos maksaisimme valtionlainoista samoja korkoja kuin euroopan ongelmamaat jäisi meillä miljardeja vähemmän rahaa kouluihin terveyskeskuksiin ja vanhainkoteihin

emme ole tämän hallituksen toimesta alentamassa energiaverotusta koska se verotulo pitäisi kerätä sitten jostakin muualta ja pääsääntöisesti se kerättäisiin työllistämisestä

eli kuntavero vaikka se näyttäytyy tasaverona on hyvin hyvin progressiivinen ja tämä hallitus on sitä progressiota kiristänyt tekemällä pienituloisimpaan päähän eli sinne kunnallisverotukseen lisää vähennyksiä

suomen esitys pysyväksi kriisinhallintamekanismiksi perustuu kolmeen kohtaan joista ensimmäinen on se että kaikkiin euroalueen valtioiden lainapapereihin tehdään yhteistoimintalausekkeet joissa määritellään kuinka toimitaan jos maa joutuu maksukyvyttömyystilanteeseen

niitten kuntien jotka eivät ole hyvinäkään aikoina saaneet talouttaan balanssiin elämä ei varmasti tule helpottumaan mutta siellä esimerkiksi lisäraha ei välttämättä auta tarvitaan rakenteellisia uudistuksia sekä palveluihin että kuntarakenteeseen

koska turun telakka keskittyy suuriin laivakokoihin niin sinne valtiolla ei ole omaa kysyntää ollut

hallitus uskoo hyvin vahvasti innovaatiovetoiseen yrittäjyyteen yritysten kykyyn kasvaa suomessa ja tästä syystä me teemme hyvin tiedettyjä tunnettuja kannusteita esimerkiksi tutkimus ja kehityskustannusten verovähennysoikeus tai perinteisen teollisuuden investointeja houkutteleva tuplavähennysoikeus tai pääomasijoittajan verokannuste jotta start up yritykset nuoret kasvavat aloittavat yritykset voisivat saada pääomia kasvaakseen suomessa

sen avaaminen ei ole realistista

kaikki jotka katsoivat eilisen esimerkiksi a plus ohjelman kuulivat sen että tämä hallitus ei tule tuomaan menoleikkauksia esille

sen jälkeen kun liikennepolttonesteverouudistus oli tehty valtiovarainministeriön virkamiehet soittivat ja pyysivät suullisesti että voisitteko tehdä tämän saman mallin mukaisen ympäristöveroporrastuksen myös lämmityspolttoaineisiin

me menetimme viime vuonna toistakymmentä miljardia euroa maailmanlaajuisen eurooppalaisen talouskriisin seurauksena yksinkertaisesti verotuloina kun meidän tuotteitamme ei ostettu

tarvittavia päätöksiä esimerkiksi työurien pidentämisestä kunta ja palvelurakenteen uudistamisesta tai kilpailukyvyn vahvistamisesta ei tehty ajallaan eli vuosia sitten koska ei ollut aivan pakko

jos meillä on olemassa yksi elinkeinohaara rakentaminen jossa normaali kilpailu ei toimi ravintola alalla on varmasti vähän vastaavanlaisia ongelmia jossa toiset puliveivaavat epärehellisin keinoin niin ei siellä voi sitten mitään myöskään kehittää

arvoisa herra puhemies

hyvinvointimme on kiinni siitä syntyykö suomessa uusia ideoita kannustaako yhteiskuntamme muokkaamaan ideat yritystoiminnaksi ja kannattaako suomessa teettää ja tehdä työtä

tämä on meille vakava uutinen vakava varoitus koska mikään ei estä myöskään suomen korkotason nousemista mikäli markkinat havaitsisivat toimettomuutta talouden tasapainottamisen suhteen tai leväperäistä yliampuvaa menolisäyspolitiikkaa

arvoisa puhemies

euroalueella astuvat voimaan myös entistä tiukemmat sanktiot euroalueen vakaussopimuksen rikkojille